tämä kansalaisaloite on mielestäni juuri omantunnon asia ja kunnioitan jokaisen näkemystä tässä asiassa

itse en kannata kansalaisaloitetta mutta aloitteen tulee saada asianmukainen valiokuntakäsittely

on tärkeää että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta saadaan parannettua ja nykyisten energiatodistussäädösten mukaiset kulutukseen perustuvat todistukset osoittautuneet yllättävänkin hyväksi energiatehokkuuden parantamisen välineeksi

toteutuneeseen kulutukseen pohjautuvissa todistuksissa on toki parannettavaa eivätkä kaikki ole soveltaneet niitä parhaalla mahdollisella tavalla

entä saavuttaako hallituksen esitys sitten tavoitteensa eli saadaanko energiatodistusten avulla parannettua eri rakennusten energiatehokkuuden vertailtavuutta uudisrakentamisen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä sekä muulloinkin tietyissä rakennuksissa joissa käy yleisöä

vertailtavuus varmaankin paranee mutta itse pääasiassa elikkä energiatehokkuuden parantamisen kanssa ei ole varmaa

arvoisa puhemies

kun kuuntelin noita ryhmäpuheenvuoroja niin huomasin että hallituksessa on kuusi hyvin erilaista puoluetta ja siten hallituksen linja on hyvin sekava

siksi sen pitää olla monipuolista ja kiinnostavaa

esimerkiksi vasemmistoliitto puhui elvytyksestä onko meillä oikeastaan varaa olla elvyttämättä ja kun sitten eräs toinen puolue siihen jatkoi taisi olla seuraava tai sitä seuraava puhe niin aivan päinvastaista puhetta tuli

kaikkien ikäpolvien liikunnalliseen elämäntapaan kannattaa kannustaa ja liikuntaan tulee panostaa

tosi on että liikuntaan sijoitettu euro tuo moninkertaisen säästön muun muassa tulevissa terveysmenoissa

mikä on hallituksen linja elvytystoimiin aiotaanko niitä toteuttaa ja miten hallitus aikoo turvata työllisyyden suomessa

suomessa liikunta ja urheiluseurat tai oikeastaan seuratyöntekijät liikuttavat erilaisten toimintojen kautta valtavan määrän ihmisiä ja tekevät näin äärettömän arvokasta työtä joka useasti jää huomioimatta

siksi mielestäni seurojen talkootoiminnan verotuskäytäntöä ei saa kiristää nykyisestä

arvoisa ministeri arhinmäki toivon että kerrotte mikä on teidän näkemyksenne liikunta ja urheiluseurojen talkootyön verotuksesta ja miten esimerkiksi voitaisiin yhtenäistää seurojen tilaisuuksissa olevien yhteistyökumppanien mainosten verotuskäytäntö

arvoisa puhemies

vaikka itse olenkin ulkoliikunnan harrastaja niin totean että suomessa on kova puute sisäliikuntatiloista

se on hyvä asia kiitos tästä

yhteen halliin mahtuu yleensä vain muutama ryhmä kerrallaan

siksi koulutilat tulee saada mahdollisimman monipuoliseen käyttöön ja liikuntaa on voitava harrastaa siellä kouluaikojen ulkopuolellakin

kolmannella sektorilla on oltava mahdollisuus koulutilojen käyttöön liikuntatiloina

mikä on ylen rahatilanne tällä hetkellä todellisuudessa ja onko kaavailtu ja päätetty yle vero edelleen sillä tasolla mihin sitä on ajateltu

vaikka lakivaliokunta esittää että tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen sisältyvät ehdotukset lain valmisteluun ryhtymisestä hylätään niin lakivaliokunnan kuusi lausumaehdotusta ovat kuitenkin hyvin lähellä kansalaisaloitteen tarkoitusta

minusta nuo lausumaehdotukset velvoittavat hallitusta pikaisiin toimiin kansalaisaloitteen päämäärien eteenpäinviemiseksi

kuten olemme tänään tässä salissa kuulleet ministeri berner etsii ja myös löytää korvaavia ratkaisuja junavuoroleikkauksille

kiitos erittäin paljon hänelle siitä työstä täysi luottamus siihen

määrärahat ovat rajalliset

ei todellakaan me olemme huolissamme nimenomaan maakuntien liikenteestä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan rikosrekisterilakia muutettavaksi siten että yksityiselle henkilölle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain perusteella luovutettavasta rikosrekisteriotteesta perittäisiin ensi vuoden alusta lukien valtion perustuslain mukainen maksu ja se sitten asetuksella määrättäisiin

arvoisa herra puhemies

rakentaminen ei ole aivan helppo ammatti ja toimiala ja hyvään lopputulokseen vaikuttavat erittäin monet seikat

maankäyttö ja rakennuslaki on keskeinen väline säännellä rakennusalan suunnittelua ja rakentamisen valvontaa sekä suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksia jotka nämä kaikki osaltaan edistävät rakentamisen laadun varmistamista mutta tietysti itse laadun ja lopputuloksen tekevät rakentajat siellä työmaalla

kun rakennusalan ammattilaiset pääsivät tutustumaan hallituksen esitykseen niin monet heistä niin suunnittelijat kuin itse rakentajat ja vastaavat työnjohtajat esittivät huolestuneisuutensa siitä mikä on heidän mahdollisuutensa toimia tässä ammatissaan tulevaisuudessa

valiokunta pitää tärkeänä että oikeusrekisterikeskuksen henkilöstöresurssien riittävyydestä huolehditaan asianmukaisesti ja toivottavasti hallitus myöskin ottaa tämän huomioon tulevissa päätöksissään

kiitos ympäristövaliokunnalle ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle siitä että valiokunta on asiantuntijoiden kuulemisvaiheessa todellakin kuullut ja kuunnellut asiantuntijoita näitä rakennusalan ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä myös ottanut huomioon heidän näkemyksiään tässä mietinnössä

valiokunta on tehnyt tärkeitä täsmennysehdotuksia hallituksen esitykseen kuten esimerkiksi sen että nykyisin korkein suunnittelutehtävien vaativuusluokka se erittäin vaativa muutetaan nimeltään poikkeuksellisen vaativaksi

samoin valiokunta aivan aiheellisesti myöskin korostaa että asetusten ja ohjeiden lisäksi sekä rakennusvalvonnan että alan toimijoiden ohjeistus ja koulutus on tarpeen yhtenäisen soveltamisen turvaamiseksi

esimerkiksi fise pätevyystodistus tai lain edellyttämä koulutus ei sellaisenaan oikeuta hyväksymistä rakennushankkeessa toimijaksi vaan tapauskohtainen päätösvalta on jatkossakin rakennusvalvontaviranomaisella samalla tavoin kuin nykyisen lain mukaan

arvoisa puhemies

ne ovat erittäin tärkeitä

yhden haluan nostaa sieltä esille nimittäin sen että tämän lain voimaan tullessa kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja työnjohtajana pidetään myös henkilöä joka on ennen tämän lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset

yle on nyt ja jatkossakin eduskunnan valvonnan alaisuudessa oleva radio ja sen tulee olla jatkossakin riippumaton tiedonvälittäjä

se on varmaan meidän kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen näkökanta ja lähtökohta tulevaisuuteen

tässä asiassa on kyse niin sanotusta indeksin jäädytyksestä nykytasolle sille samalle tasolle mikä on tälläkin hetkellä ja mikä on aikaisemmin yhteisesti päätetty tälle vuodelle

tämä jäädytys tulee varmaankin vaikuttamaan myös yleisradion ohjelmatarjontaan tulevaisuudessa se on tosiasia ja todennäköisesti myöskin henkilöstöön siellä sekin on tosiasia

itse näkisin että kun yleisradio joutuu sopeuttamaan toimintaansa niin kuitenkin siellä olisi painopiste se että alueelliset toiminnat säilyvät ja niitä pystytään kehittämään

siten yleisradio on koko kansan radio myöskin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kyberturvallisuus on olennainen osa suomen kokonaisturvallisuutta

ulkoasiainvaliokunta arvioi mietinnössään että suomen kyky ennalta ehkäistä ja torjua kokonaisvaltaisesti kyberuhkaa on puutteellinen

arvoisa puolustusministeri mikä on teidän näkemyksenne tähän asiaan ja mitä hallitus tekee ja millä aikataululla jotta suomi on yksi johtavista maista kyberturvallisuudessa

nyt kuitenkin työttömyys on yhä jatkuvassa kasvussa ja lähes päivittäin viikoittain saamme kuulla ikäviä uutisia uusista irtisanomisista yt neuvotteluista erikokoisissa yrityksissä ja nyt myös monet kunnat ovat liittyneet näiden yt neuvottelujen piiriin

arvoisa puhemies

mutta sehän kuuluu että millä käytännön toimenpiteillä hallitus varmistaa lapsiperheiden valinnan vapauden eri hoitomuotojen välillä esimerkiksi niin että pienten lasten kotihoidon tuen määrä ja laatu säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla

arvoisa valtiovarainministeri te sanoitte että keskeisintä on työllisyysasteen nostaminen

arvoisa herra puhemies

liikenneturvallisuus on tärkeä asia

ja olisi ollut erittäin toivottavaa että olisi tullut selkeitä vastauksia ministereiltä ei pelkästään ympäripyöreitä ja kauniita lauseita vaan konkreettisia toimenpiteitä

nykyisessä laissa on todellakin parannettavaa

silloin kun sitä lakia täällä käsiteltiin eduskunnassa keskusta oli sitä mieltä että se ei olisi tässä muodossa kun sitä ei olisi tuossa muodossa tullut hyväksyä

aiotaanko sitä leikata vaiko ei

kun täällä on nyt muitakin ministereitä paikalla niin haluaisin kysyä esimerkiksi opetusministeriltä että mikäli kotihoidon tuen mahdollinen leikkaus tapahtuu ja kun siitä aiheutuu kunnille erittäin paljon lisäkustannuksia esimerkiksi päiväkotien rakentamisesta henkilöstön palkkaamisesta ja niin edelleen

nykyinen laki sisältää lisärakennuksen kustannuksia eikä se paranna yhtään rakennuksen energiansäästöä

tämä on tarkoittanut sekä ammattiliikenteen että henkilöliikenteen kasvua

erilaiset vaaratilanteet ovat lisääntyneet huomattavasti kun itärajan yli on tullut hyvin erilaisesta liikennekulttuurista väkeä ja autoilijoita liikenteeseen

omakotiliitossa valmisteltu kansalaisaloite ja edustaja ruohonen lernerin lakialoite ovat kannatettavia ja energiatodistuksen tulisikin perustua todelliseen kulutukseen

arvoisa puhemies

liikkuvan poliisin lakkauttaminen on aito uhka liikenneturvallisuudelle ja liikennevalvonnalle

edustaja heinonen nosti esille kyllä tärkeän asian nimittäin riippumattomuuden ja siitä käytiin myöskin liikenne ja viestintävaliokunnassa erittäin paljon keskustelua ja kuultiin mielipiteitä ja kuultiin nimenomaan asiantuntijoita ja myöskin perustuslakivaliokuntaa tästä asiasta

oikeastaan se että siitä käytiin niin paljon keskustelua aikaansai sen että liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on yksimielinen

paikallispoliisilla on oma tärkeä roolinsa poliisityössä ja on vaarana että joko nykyinen paikallispoliisin tehtäväkenttä tai liikennevalvonta kärsii etenkin ruuhkaisina häiriökäyttäytymisen aikoina

siinä todetaan että uudessa lainsäädännössä on erityisen tärkeää että riippumattomuus säilyy tulevaisuudessakin ja että katsastus ja korjaus kuitenkin säilyvät vähintään eri henkilöillä

jompikumpi näistä rooleista varmaankin kärsii

jatkossa on myöskin seurattava että katsastuksesta ei ohjata omalle korjaamolle turhiin korjauksiin autoja

energiatodistustietojärjestelmää ja itse energiatodistusta on kehitettävä yhdessä eri toimijoita palveleviksi työkaluiksi

haja asutusalueilla on jo nyt ollut kova vaje poliiseista ja turvallisuudentunne on heikentynyt

miten mahtaa olla asianlaita kun paikallispoliisille lisätään liikenteenvalvontaa yhä suuremmassa määrin

energiatodistuksen on oltava yksi väline rakennuksen energiatehokkuuden vertailuun ja energiatehokkuuden parantamiseen

lyhyesti voi sanoa että valvonnalla on tässä suuri rooli ja liikenteen turvallisuusvirastolla tulee tulevaisuudessakin olla edellytykset hoitaa katsastustoiminnan valvonta riittävällä tavalla

energiatodistuksen on siis annettava luotettavaa tietoa itse rakennuksesta

energiatodistustietojärjestelmän tulee sen sijaan kattaa energiatodistusten pätevät laatijat ja mahdollistaa energiatodistustietojen vertailu

kun nyt hallituksen esityksen mukaisesti tietojärjestelmään sisältyisivät kolme erillistä rekisteriä energiatodistusten laatijoista energiatodistuksista sekä valvontatiedoista on koko tietojärjestelmästä tehtävä mahdollisimman notkea helppokäyttöinen ja sujuva

arvoisa puhemies

ehdotan että molemmat lakiehdotukset niin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta kuin myös opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta hylätään

lakiehdotus tulisi hyväksytyksi esitän siihen lausumaa saliin jaetun esityksen mukaisena joka kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että valtiovarainministeriön on seurattava valtionosuuslakiin tehtävien muutosten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palvelujen saatavuuteen

edustaja mäkinen totesi aivan oikein että tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja energiankulutusta

näin tuleekin olla mutta herää kysymys antaako tämä hallituksen esityksen mukainen energiatehokkuuden määrittely oikean kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta

rakentamisen laadusta puhutaan paljon ja tuossa omassa puheenvuorossani toin myöskin sen esille että siihen vaikuttaa äärettömän moni asia

omasta mielestäni ei koska se ei huomioi esimerkiksi rakentamisen vaikutusta rakennuksen osien ja materiaalien tarvikkeiden laitteiden ja järjestelmien todellisia ominaisuuksia ylläpidon ja hoidon vaikutusta ja useita energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä

täällä edustaja heinonen viittasi siihen betonilattian kuivumiseen

kyllä se lähtee myöskin siitä että rakennuttajat varaisivat siihen rakentamiseen riittävästi aikaa ettei se rakennusaika tule liian kovaksi ja nopeaksi että siinä on aikaa myöskin

herää myös kysymys antaako esityksen mukainen energiatehokkuus oikean kuvan rakennuksen energiankulutuksesta ja energiakustannuksista

sitten se lähtee myöskin suunnittelusta että suunnittelijat ottaisivat suomen olosuhteet huomioon myöskin materiaaleissa ja materiaalien laaduissa ja niin poispäin

omasta mielestäni ei

oikeastaan kysymys on se millaisen energiatodistuksen me teemme ja kyllä sen pitäisi perustua myöskin siihen todelliseen kulutukseen

sitten se lähtee myöskin siitä itse rakentamisesta ja siellä tulee se mitä täällä edustaja hiltunen otti hyvin esille miten tulee suojata ottaa suomen olosuhteet huomioon

kyllä meidän rakennusvalvonnan ja rakennusten valvojien tulee myöskin huolehtia omalta osaltaan neljä arkeen rakennusten valvojien myöskin se toiminta asiallisesti

uskon että omaishoitajat haluavat nyt vilpittömästi tietää ja kuulla miten tämä summa jaetaan kunnille ja miten varmistetaan että kyseinen summa käytetään nimenomaan omaishoidon tukipalveluihin

ja sitten on myöskin se minkä edustaja tolvanen otti esille jälkihuolto mikä on sitten se kunnossapito ja sinne tulisi myöskin varata riittävästi resursseja että ne rakennukset tulisi hoidettua jatkossakin

yleiskeskustelua väsähti eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on kuntoon

arvoisa puhemies

konnunsuon vankila on lakkautettu vasta muutama vuosi sitten ja osa työntekijöistä siirtyi työskentelemään haminan avovankilaan ja nyt hallitus valitettavasti lakkauttaa sitten tämän vankilan

toivon todellakin että siinä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen niin että voidaan noudattaa myös hyvää henkilöstöpolitiikkaa

pelson vankilan kohtalolla on aina silloin tällöin spekuloitu

arvoisa herra puhemies

ministeri urpilainen omassa puheenvuorossaan totesi että yritysverotuksen kokonaisuudistus tuo työtä suomeen